sanon että kun seuraavaa hallitusta muodostetaan siinä yhteydessä me olemme tilanteessa jossa ihan vakavasti joudutaan miettimään sitä onko yhteiskunnan taloudellinen kantokyky enää sitä luokkaa että voidaan pitää nykyisiä etuuksia yllä

sen voisi mielestäni täysin unohtaa ja pitäisi ihan vakavasti alkaa miettiä sitä millä tavalla tyylikkäästi asiallisesti pikkuisen etuustasoa aletaan vähitellen pudottaa jotta menot voidaan sopeuttaa niihin mahdollisuuksiin mitä meillä taloudellisesti kaiken kaikkiaan tässä yhteiskunnassa on

sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa osapuolten julkisen talouden hoitamisen kurinalaisuutta ja talouspolitiikan yhteensovittamista euroalueella ja euroopan unionissa eli toisaalta tehokkaammalla keinolla kuin aikaisemmin panna täytäntöön vakaus ja kasvusopimus

voi olla että sattuu tämmöisiä onnenkantamoisia kuten nokia kehitetään uusia toiminta alueita mutta täytyy sanoa että sellaisen löytäminen niin kuin me näemme tähän mennessä ei ole kovinkaan helppoa

kansallisessa lainsäädännössä tulisi tämän sopimuksen mukaisesti asettaa julkisen talouden pitkän aikavälin tavoitteet eli kun tähän asti on toimittu direktiiveillä niin nyt on tarkoitus että kansalliseen lainsäädäntöön asetetaan tietyt velvoitteet

eräässä vaiheessa tätä prosessia lähtökohtana oli se että olisi laitettu perustuslakeihin tietyt säännökset miten vakautta toteutetaan mutta tältä osin käsittelyn kuluessa nämä tavoitteet selvästi lieventyivät ja täytyy sanoa että meidänkin järjestelmämme kannalta on selvästi parempi että asiasta ei kirjoiteta mitään perustuslakiin tässä tapauksessa ei edes lain tasolla vaan muilla tavoin

olennaista on se että tavoitteena on julkisen talouden kestävyys ja jos se ei ole tällä hetkellä kestävä nopea eteneminen sitä kohti

se mikä on merkittävää on myöskin se että kun tässä on euroopan unionimaitten sopimus kyseessä niin euroopan unionin tuomioistuin voi valvoa sitä että se sopimus asianmukaisesti pannaan täytäntöön niissä maissa jotka ovat tuon sopimuksen ratifioineet

mitä tulee tämän lain voimaansaattamiseen niin tältä osin valiokunta puoltaa tätä ja lähtökohtana on se että kussakin maassa laissa asetetaan keskipitkän aikavälin tavoite jolla pyritään siihen että nuo tavoitteet saavutetaan keskipitkällä aikavälillä

sen lisäksi täytyy sanoa että tältä osin on myöskin hyväksytty jo aikaisemmin julkisen talouden kehyksien vaatimuksia koskeva neuvoston direktiivi ja tavallaan tätäkin direktiiviä pannan täytäntöön tällä lainsäädännöllä

lähtökohtana on myöskin sitten se että valtioneuvosto voi antaa asetuksen jolla julkisen talouden monivuotisessa suunnittelussa käytettäviä finanssipoliittisia tavoitteita asetetaan ja sillä tavalla osoitetaan että suunnan tältä osin pitäisi suunnittelussa olla oikea

tämän lisäksi on valittava vielä puolueeton riippumaton toimielin joka valvoo sääntöjen noudattamista ja suomessa tuoksi viranomaiseksi on valittu valtiontalouden tarkastusvirasto jolle tämä tehtävä annetaan ja jolla on myöskin tältä osin selkeää osaamista tässä suhteessa

tarkoitus on että tämä sopimus hyväksytään tämän vuoden puolella ja että lainsäädäntö astuisi vuoden alusta voimaan ja myöskin sopimus mikäli riittävän monta valtiota ratifioi sen astuu vuoden alussa voimaan

ihan vielä taustasta voidaan sanoa se että tilanne on se että useat eu jäsenvaltiot eivät ole harjoittaneet sellaista talouspolitiikkaa joka olisi täyttänyt ne sitoumukset joihinka kasvu ja vakaussopimuksessa aikanaan on sitouduttu

me näemme että budjettialijäämät ovat vuosittain liian suuria velkatasot ovat edelleen nousemassa kohtuuttomille tasoille mikä aiheuttaa tietyille maille tilanteen jossa ne eivät enää saa vain kinuta rahoitusta ja tämä merkitsee sitä että muut maat joutuvat miettimään millä tavalla voidaan näitä maita auttaa niin että eurooppalainen kriisi näitten valtioitten toimenpiteistä ei voimistu

perustuslakivaliokunnan lausuntoa puheenjohtaja johannes koskinen täällä jo selvitti mutta lähtökohta on tosiaankin se että tältä osin katsotaan että merkittävää toimivaltaa suomesta ei siirretä suomen ulkopuolelle tässä yhteydessä verrattuna niihin sopimuksiin mihin aikaisemmin on sitouduttu ja tästä syystä asia voidaan käsitellä yksinkertaisella enemmistöllä tässä salissa

kun sitoumukset sellaisenaan eivät olleet riittäviä niin hyvänä lähtökohtana pidetään sitä että meillä on muita keinoja joilla pyritään siihen että ne velvoitteet joita on omaksuttu todellakin myöskin pannaan käytännössä toimenpiteisiin

tilanne on se että jos kasvu ja vakaussopimusta olisi alun perin noudatettu ja sitä eivät olisi saksa ja ranska aikanaan rikkoneet ja sitä ei olisi myöhemmin rikottu niin meillä ei olisi euroopassa sitä velkakriisiä joka meillä tällä hetkellä on

jos me ajattelemme suomen talouspoliittisia tavoitteita jyrki kataisen hallituksen tavoitteita niin tilanne on se että oikeastaan tämä järjestelmä rakenteellisen alijäämän osalta ei ole ongelma ja oikeastaan se vastaa niitä tavoitteita mitä meillä on omista lähtökohdistamme mitä hallitus on asettanut

kuitenkin valtiovarainvaliokunta varoittaa yhdestä asiasta joka on se että kun on tällainen pakkopaita niin tärkeätä on se että kyetään hoitamaan kuitenkin normaalia suhdannepolitiikkaa

tehtäväni ei ole puolustaa bushia mutta täytyy sanoa että yhdysvallat ei ole missään vaiheessa luopunut veroparatiisien vastaisesta taistelusta

todellinen alijäämä voi vaihdella suhdanteitten mukaisesti ja kun kyse on rakenteellisesta alijäämästä niin suhdanteet eivät lainkaan samalla tavalla vaikuta siihen rakenteellisen alijäämän määrään

ja olennaista koko järjestelmässä on se että kun on keskipitkän aikavälin tavoite niin tällä kertaa ei pyritä siihen että vuosittain ollaan tietyssä tilanteessa alijäämän osalta vaan pyritään siihen että se kehitys on sellainen että mennään oikeaan suuntaan

siihen että se markkinoi omia tuotteitaan yhdysvalloissa ja yritti saada talletuksia niin että niistä ei makseta veroja sveitsiin jo bushin aikana puututtiin erittäin voimakkaasti

se tarkoittaa sitä että tämä on ennakoivaa lainsäädäntöä niin että koskaan ei jouduttaisi siihen tilanteeseen että suomi tai muu eu maa ei kykenisi hoitamaan velkavelvoitteitaan

lopuksi vielä tästä vakavaraisuudesta täytyy sanoa että ongelma oli se että pankit ovat toimineet suhteellisen asiallisesti mutta sitten kehitettiin sijoituspankit jonneka siirrettiin tämä toiminta jota ei voi tehdä pankeissa ja sinne syntyivät sitten riskit ja tässäkin ehkä luovuus muodosti ongelman

kun tehdään tätä rakenteellista alijäämää koskevia laskelmia niin siinä käytetään yhteistä eurooppalaista laskentatapaa mutta totuus on se että tuota rakenteellista jäämää ei pystytä määrittelemään yksiselitteisesti

kun on tehty harjoituksia niin se voi vaihdella useilla prosenttiyksikön kymmenyksillä ehkä jopa prosentinkin ja tältä osin on eri maista esimerkkejä että se ei ole kovin helppoa

tämä riippuu siitä että kun näitä laskelmia tehdään kysymys on hyvin paljon siitä minkälaisen kasvun oletetaan tapahtuvan tulevaisuudessa

siitä syystä täytyy sanoa että me emme saa missään vaiheessa täysin ehdotonta selkeätä absoluuttista lukua vaan oikeastaan kyse on tietystä viitearvosta jota pitää käyttää

se mikä on valtiovarainvaliokunnan huoli on se että kun komissiossa näitä laskelmia tehdään niin totuus on se että komission asiantuntemus välttämättä ei ole kauhean hyvä näissä asioissa

tämän kriisin johdosta komission asiantuntemus tulee varmasti paranemaan mutta siitä huolimatta emme ole täysin vakuuttuneita siitä että laskelmat kyettäisiin tekemään täsmällisesti ja erittäin hyvin

mutta silloin siitä tulee aikanaan esitys suurelle valiokunnalle joka ottaa kantaa ja antaa ohjeita pääministerille ja silloin tietysti eduskunta voi harkita sitä minkä ratkaisun suuri valiokunta tekee

minä en ole täysin vakuuttuneita siitä

siitä syystä valtiovarainvaliokunta katsoo että valtioneuvoston on tarpeen nimetä suomen talouden parhaista asiantuntijoista koostuva riippumaton finanssipoliittinen neuvosto jonka tehtävänä on luoda edellytykset laajapohjaiselle arvovaltaiselle ja asiantuntevalle keskustelulle talouspolitiikasta ja rakenteellisesta jäämästä

tietysti mielenkiintoista olisi tietää se että jos suomi sitoutuu johonkin ratkaisuun yhdessä kaikkien muitten maitten kanssa viimeisenä ottamaan kantaa esimerkiksi takausvastuiden kasvattamiseen onko silloin ed

tässä on ajatuksena se että jos komissiosta tulee pari ekonomistia jotka eivät ole välttämättä huippuekonomisteja tutkimaan suomea verrattuna siihen että meillä on meidän taloustutkimuslaitostemme asiantuntijat jotka ovat omistaneet koko elämänsä suomen talouden tutkimukselle jos meille ei anneta ihmisiä jotka tuntevat suomen talouden mennen tullen sen rakenteen sen ominaisuudet on tärkeätä että meillä on tämmöinen itsenäinen talouspoliittinen neuvosto joka riippumattomana voi tehdä arvioita

heinäluoma sitä mieltä ovatko demarit sitä mieltä että he eivät seuraavassa eduskunnassa voi hyväksyä tämmöistä ratkaisua koska sillä on ihan mielenkiintoinen merkitys sitten sitä silmälläpitäen minkä tyyppinen hallitus vaalien jälkeen tehdään jos on kuitenkin menty mukaan

ihan lyhyesti

minä sanoisin että tätä kautta me saamme riittävän asiantuntemuksen tämän rakenteellisen alijäämän arvioimiseen ja niitten haasteitten arvioimiseen ja tässä suhteessa tämmöinen on erittäin tärkeää

sen lisäksi täytyy sanoa että tarkastusvirastohan tekee myöskin säännöllisesti omat arvionsa joita voidaan käyttää hyväksi mutta kuitenkin luottaisin tähän finanssipoliittiseen neuvostoon enemmän

kuten sanottu ei perustuslakia ei lakia vaan valtioneuvoston tiedonanto ja se että se annetaan tiedonannon muodossa tarkoittaa että on suunnitelma mitä tehdään mutta ratkaisut jäävät täysin valtioneuvoston ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen varaan

arvoisa puhemies

eli se tarkoittaa sitä että meillä budjettivaltaa kuitenkin eduskunta voi käyttää tässä suhteessa ja me päätämme korjaustoimintojen luonteesta ja kohdistumisesta

ongelma on sitten se että kun tämä työeläkejärjestelmä on myöskin korjausmekanismien piirissä niin meidän täytyy pyrkiä varjelemaan työeläkejärjestelmän itsenäisyyttä myöskin tätä säännöstöä sovellettaessa

se tarkoittaa sitä että jos tätä tasapainoa etsitään silloin kun mennään työeläkejärjestelmään se ei saa olla keino jolla pyritään tasapainottamiseen sen takia että alijäämä on liian suuri vaan jos työeläkejärjestelmää joudutaan sopeuttamaan niin sen täytyy tapahtua työeläkejärjestelmän omista lähtökohdista lähtien eli siitä että työeläkejärjestelmä ei ole kestävä se laitetaan kestäväksi

tästä syystä kokonaisuutena valtiovarainvaliokunta puoltaa tuon sopimuksen hyväksymistä ja siihen liittyvien kahden lakiehdotuksen hyväksymistä mutta korostaa että rinnalla on pidettävä huolta kilpailukyvystä ja tuottavuudesta ei pelkästään säästötoimenpiteistä koska sillä jos meillä on hyvä kasvu on positiivinen vaikutus siinä suhteessa että säästötoimenpiteiden pitää olla selvästi pienempiä

sitten vielä mikä on tärkeätä on se että kun tämä tiukentunut tasapainotavoite merkitsee rajoitusta eduskunnan budjettivaltaan niin tässä suhteessa on tärkeätä se että asiaa arvioidaan valtiosääntöoikeudelliselta kannalta

tältä osin valiokunnan lausumaehdotus on mietinnössä ja lähtökohtana on se että kun näitä muutoksia tehdään asteittain niin meidän pitää laskea nämä kaikki muutokset yhdellä kertaa kasvu ja vakaussopimuksen jälkeen yhteen ja arvioida siltä pohjalta ollaanko tilanteessa että suomi luovuttaa merkittävää toimivaltaa euroopan unionille

sen takia on tärkeätä että me muistutamme jo tässä vaiheessa valtioneuvostoa siitä että kun asioita valmistellaan niin se raja tulee jossakin vaiheessa vastaan mikä tarkoittaa sitä että eduskunnassa tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö lainsäädännön hyväksymiseksi ja tähän valtioneuvoston täytyy olla varautunut

kun tehdään sitten näitä jatkoehdotuksia niin hyvin tarkkaan pitää ratkaista se kokonaisuus ja katsoa ollaanko tilanteessa jossa merkittävää toimivaltaa siirretään unionille jolloin sitten mennään tilanteeseen jossa hallituksella määräenemmistön vuoksi välttämättä enää ei olekaan enemmistöä eduskunnassa mikä tarkoittaa sitä että hallituksen täytyy antaessaan sitoumuksia menetellä hyvin varovaisesti euroopan unioniin liittyvässä päätöksenteossa

tarkoitus on tässä tämän lain osalta hyvä ja uskon että tämä toimii vielä kohtalaisen hyvin mutta valtiovarainvaliokunta haluaa olla hyvin tarkka sitten jatkolainsäädännön osalta kuinka pitkälle tässä oravanpyörässä mennään ja jossakin vaiheessa täytyy miettiä sitä mikä on tarkoituksenmukaista

ja kuten suuren valiokunnan mietinnössä tänään todetaan kyllä pääsääntönä suomen ja euroopan talousalueen osalta ja euroalueen osalta pitäisi olla se että no bail out sääntöä kunnioitetaan ja lähdetään siitä että jotta järjestelmä ei kaadu välttämättömät toimenpiteet tehdään mutta jatkossa lähtökohdan pitää olla se että jokainen valtio vastaa viime kädessä omista velvoitteistaan ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että euroopan unionista ei tule tulonsiirtounionia

tänään käsitellään sekä ydinvoimaa että euroalueen maitten rahoitustakausten puitesopimusta ja oikeastaan mielenkiintoinen kysymys on se kumpi näistä on periaatteellisesti tärkeämpi asia

lähdetään siitä että komissio ekp ja imf yhdessä laativat yhteisymmärryspöytäkirjan velallismaan kanssa ja katsotaan millä tavalla tuo maa toimii jotta sen talous voidaan pitkällä tähtäimellä pelastaa ja samalla katsotaan myöskin lainaohjelman ehdot

mikä on tietysti olennaista eduskunnan ja suomen kannalta on se että ennen kuin rahaa maksetaan lisää niin kaikissa tilanteissa täytyy olla yksimielisyys sekä summasta että myöskin ehdoista

ja tietysti se antaa tälle talolle ja suomelle suhteellisen hyvät vakuudet siinä suhteessa että voimme tietyssä tilanteessa vetää hätäjarrusta

kuitenkin pitää muistaa realistina se että suomi on pieni maa ja tietysti se että pieni maa sanoisi että tämä on hankalaa ei välttämättä ole niin kauhean helppoa

mutta tässä suhteessa täytyy sanoa että luotan kyllä saksaan ja saksalaisten toimintaan siihen että he useimmissa tilanteissa velkojana asettavat tiukat ehdot ja yhdessä saksan kanssa samassa rintamassa ollen uskon että ehdoista tulee aina tarkoituksenmukaisia ja riittävän tiukkoja ja myöskin sellaisia joilla vakaus voidaan aika pitkälti turvata

mielenkiintoista mitä tähän päätökseen tulee on se että oikeastaan näin suuri päätös syntyi yhtenä viikonloppuna valtiovarainministereitten neuvottelussa ja suuri valiokunta oli elektronisesti koolla kyllä samanaikaisesti ja saattoi osallistua hienolla tavalla tuohon päätöksentekoon mutta kuitenkin kovan paineen alla yhtenä viikonloppuna tehdään mielestäni periaatteessa merkittävämpi ratkaisu kuin kuten ed

tietysti sitten joudutaan kysymään sitä onko tällainen ratkaisu välttämätön ja asiantuntijoitten kuulemisessa kävi ilmi että tällainen ratkaisu on välttämätön tuon vakauden ylläpitämiseksi

uskon että se on pitkällä tähtäimellä myöskin demokraattisen järjestelmän markkinatalouden ja kansalaisten edun mukaista että poliitikot hälytetään siinä tilanteessa jos katsotaan että asiat alkavat mennä aivan väärään suuntaan tai jos poliitikot haluavat olla aivan liian populistisia kussakin tilanteessa

arvoisa puhemies

kaivoslaki oli myöskin perustuslakivaliokunnassa arvioitavana kansalaisten perusoikeuksien kannalta ja siellä tietysti tämä kullankaivukysymys koneellinen kullankaivu oli yhtenä keskeisenä kysymyksenä esillä siitä syystä että siitä on nyt laajasti keskusteltu yhteiskunnassa ja arvioitu sen tarpeellisuutta sen vahingoittavuutta ympäristölle ja myöskin sitten sitä että nämä yritykset ovat investoineet koneisiin ja laitteisiinsa ja että niille tietysti kohtuullisten odotusten suoja pitää turvata ja kohtuullinen käyttöaika ennen kuin toiminta voidaan kieltää

mikä tietysti tämän ratkaisun merkitys on on se että tässä luodaan niin massiiviset takaukset että uskotaan että mitkään markkinavoimat eivät voi heilutella näin suurta ja vahvaa kokonaistaloudellista massaa ja sitä kautta tuo luottamus syntyy

tietysti tässä ehkä voi katsoa että yhdysvaltain dollarin osalta vaikka nyt mielestäni usein dollareita painetaan vähän tarpeettomankin paljon kuitenkin se että yhdysvallat on niin suuri talousalue lisää luottamusta yhdysvaltoihin

tässä hyvänä uutisena on se että vienti on alkanut asteittain elpyä ja se on viemässä suomen taloutta omalta osaltaan kasvuun

ja tietysti tässä on jossain määrin tarkoitus pyrkiä samaan että euroalue on niin massiivinen että voidaan vaikka jonkinlaisia olosuhteita jotka olisivat kielteisiä ilmenisi kuitenkin luottaa siihen että euro kussakin tilanteessa toimii

toisaalta kun on keskusteltu valuuttakurssipolitiikasta niin ei ole välttämättä aivan väärin että kun nähdään että nyt euroalueella on ongelmia ja varsinkin joissakin maissa niin euron arvo tässä tilanteessa menee alaspäin

se on oikeastaan talouspoliittisesti ihan oikea seuraamus mikä pitää näistä olosuhteista olla ja tietysti se myöskin sitten vastaavasti auttaa teollisuutta kaikissa euromaissa ja hyödyttää myöskin suomea

en pidä sitä kovinkaan hyvänä

mitä tulee tällaiseen pankkiveroon niin sitten jos koko järjestelmä on kaatumassa niin siitä rahastosta joka pankkiverolla on koottu ei ole kyllä siinä tilanteessa yhtään mitään hyötyä

lisätalousarvion tarkoituksena on tukea työllisyyttä ja kasvua ja on varsin paljon erilaisia hankkeita joilla tähän pyritään

jos on sitten pienemmästä kriisistä kyse että vain muutama pieni pankki on menossa konkurssiin niin siinä tilanteessa nykyiset vakuusjärjestelyt kyllä toimivat mielestäni varsin riittävällä tavalla

niitten osalta kuitenkaan ei konkreettisia työllisyysvaikutuksia ole laskettu mikä sinänsä olisi budjettikäytännössä varsin hyvä joskin työläs menettelytapa

se rajoittaa sitä toimintaa siinä määrin ja saattaa tietysti johtaa siihen että jos nopeasti joudutaan hyödyntämään näitä alueita se saattaa aiheuttaa ympäristölle huomattavasti paljon enemmän vahinkoa kuin jos tuo kullankaivu voidaan toteuttaa rauhallisesti

mitä tulee erityisiin kohtiin niin haluan tältä osin todeta että hallituksen esitys on varsin myönteinen ja vastaa niitä linjauksia mitä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tämän vuoden budjetiksi esitettiin

täytyy sanoa että erityisesti sitä että käydään tällaista lähinnä loton kaltaista vedonlyöntiä pankkien toimesta ei voida pitää kovinkaan hyvänä

ja huonona esimerkkinä siitä on saksan juuri kieltämä järjestely jossa myydään jotakin mitä ei vielä omisteta eikä ole mitään varmuutta siitä että saadaan ostettuakaan edes tulevaisuudessa

tuolloin epäiltiin onko se tarkoituksenmukainen mutta nyt tosiaankin voidaan tehdä huomattavasti suurempi leikkaus ja se kohdistuu samaan maa ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön mihinkä valtiovarainvaliokunta tuon säästön viime joulukuussa kohdisti

täytyy sanoa että tämän tyyppinen toiminta mielestäni ei kuulu välttämättä pankeille vaan se voitaisiin suomessa kyllä siirtää veikkaukselle ja raha automaattiyhdistykselle koska se on puhdasta pelaamista

no tietysti vihreäthän ovat sitten olleet tässä kovasti pelisääntöjen kanssa liikkeellä ja vaatineet että eduskunnassahan noudatetaan pelisääntöjä eikä mietitä sitä miltä asia näyttää yksilön ja kansalaisten näkökulmasta

minun täytyy kyllä tässä sanoa että kyllä eduskunnassa pitäisi miettiä sitä yksilöä ihmistä suomalaista ja hänen perusoikeuksiaan hänen kansalaisoikeuksiaan

siinä suhteessa täytyy sanoa että hämmästelen sitä että näitä pelisääntöjä nyt kovasti käytetään tässä yhteydessä ja pyritään sitä kautta vaikuttamaan siihen että annetaan heikompia kansalaisoikeuksia kuin mitä eduskunta voisi vapaassa päätöksenteossa antaa

tästä käytiin valiokunnassa merkittävä keskustelu viime joulukuussa jolloin valtiovarainministeri rinne lupasi että tuo summa joka siinä vaiheessa ei mahtunut kehyksien puitteisiin palautetaan budjettiin ja hän on tältä osin pitänyt kunniallisesti lupauksestaan ehdottomasti kiinni

yhteistyö on tärkeätä mutta joka tapauksessa kansalaisten perusoikeuksien huomioon ottaminen on mielestäni meidän ensisijainen lähtökohtamme kun poliittista arviointia suoritetaan

mitä tulee liikenneverkkoon niin tältä osin valiokunta pitää erittäin hyvänä sitä että äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet kunnostetaan

siihen myöskin lisäbudjetin täydennyksessä ehdotettiin lisärahoitusta jolla voidaan turvata että tuo hanke voidaan kaiken kaikkiaan toteuttaa asianmukaisesti

tietysti lähtökohta liikennehankkeissa on se että kerran neljässä vuodessa eduskunnalle annetaan liikennepoliittinen selonteko ja siinä määritellään kaikki hankkeet jotka on tarkoitus toteuttaa ja liikenne ja viestintäministeriö sitten tuon selonteon pohjalta tuo niitä ehdotuksia säädetyssä järjestyksessä eduskunnalle

herra puhemies

yhteiskunnassa jossa haluamme että kaikki resurssit käytetään ja hyödynnetään pitää jokaiselle antaa peruskoulutus niin että hän kykenee toimimaan yhteiskunnassa

mutta sitten kun mennään siitä pitemmälle eli mennään korkeampiin opintoihin joissa pyritään saamaan suurempia tuloja silloin pitää kysyä sitä pitääkö koulutuksen olla ilmaista ja pitääkö siitä ylipäätänsä yhteiskunnan maksaa

mitä sitten menettelyyn tulee niin tietysti kun hankkeita toteutetaan niitä voidaan aloittaa muutamalla miljoonalla eurolla mutta täytyy sanoa että jos kyse on miljardin euron hankkeesta niin annetaan aika väärä kuva siitä jos eduskunnan päätäntävaltaa sidotaan muutamalla miljoonalla eurolla hankkeeseen ja samalla annetaan kuitenkin miljardin valtuus

mitä opintolainaan tulee niin loppujen lopuksi pitää muistaa se että hyvä koulutus on jokaisen investointi tulevaisuuteen

mitä tulee sitten sitoumuksiin niin pitää aina muistaa se että jos annetaan esimerkiksi kunnille sitoumuksia ne ovat aina riippuvaisia eduskunnan hyväksymisestä ja kun näitä mal aiesopimuksia tehdään eräille kaupunkiseuduille niissä aina on lähtökohtana se että jos liikennehankkeita tehdään niin niitten hyväksyntä ei ole pelkästään valtioneuvoston varassa vaan on aina eduskunnan hyväksymistä edellytettävä ja näin on myöskin pisara radan osalta ilman muuta ollut

mutta ihmiset uskaltavat ottaa sitä lainaa ihmiset uskaltavat ottaa asuntolainaakin joten tässä suhteessa mielestäni ei ole mitään ongelmaa vaan voidaan turvata että jokaisella on oikeus tuohon koulutukseen